nytkö se haluaa myös panna pienen työntekijän maksamaan itse itsellensä palkkaa viemällä kilometrikorvaukset

mikäli me perustamme tällaisen rajaesteasiamiehen viran meidän mielestämme olisi hyvä että hänellä olisi selkeä mandaatti ja oikeasti aidosti mahdollisuus vaikuttaa

joissakin kohdissa vaikka sanotaan että tämä ei ole juridiikkaa tämä on politiikkaa toivon todella että antaisitte myöskin sydämenne äänen puhua miten asioita pitäisi hoitaa siten että meillä kaikilla olisi hyvä olla ja jotta tekisimme sitä perusasiaa eli parantaisimme tätä maailmaa ja tekisimme asioita niin että kaikilla suomalaisilla kaikilla suomessa olevilla olisi hyvä olla

on toivottavaa että pystyisimme tekemään pohjolasta sellaisen jota me kaikki voisimme kutsua yhteiseksi

hallitus puhuu kyllä kauniita sanoja viennin tärkeydestä ja tukemisesta mutta ei anna minkäänlaisia eväitä ainakaan kehä kolmosen ulkopuolelle toimia näin

hän uskoi

arvoisa puhemies

jos rannikon kalastaja siirtyy kalastuselinkeinon puolesta kalaturismin puolelle vaatii se suuria lisäinvestointeja ja vie aikaa tietenkin varsinaisesta ammattikalastuksesta

skinnari

esimerkiksi vaasassa olisi eväät tähän

täytyy olla henkilö joka pystyy oikeasti tarttumaan asioihin ja tuomaan selkeitä ehdotuksia eri maiden parlamentteihin siitä miten mitäkin rajaesteitä pystyttäisiin madaltamaan ja poistamaan

siellä on vientiteollisuutta siellä on kaikki suunnitelmat mutta siellä ei ole rahaa

työn verotus on tässä maassa huomattavasti keveämpää kuin työttömyyskorvausten verotus ja sitä perustellaan sillä että se on kannustin työhön ja sillä että työn tekemisestä aiheutuu kustannuksia

ammattiturismiin ei ole varaa ellei kalastajalla ole entuudestaan sellaisia veneitä ja vehkeitä millä tätä turismia voitaisiin harrastaa

nyt tarvittaisiin rahaa myöskin kehä kolmosen ulkopuolelle

arvoisa puhemies

kalaturismiin sinänsä tulisi pystyä siirtymään ammattikalastuksesta sujuvasti ja luonnollisesti ilman suuria koulutusrupeamia ja investointeja ja aika mittavaa byrokratiaa

tosiasia on joka tapauksessa se että kun ihminen jää työttömäksi useimmiten vasten tahtoaan ja kun hän hakee työtä hän tarvitsee vaatteita jotta voi mennä työhaastatteluihin hänellä on matkakuluja ja hänen täytyy hankkia läppäri jotta hän pääsee molin sivuille

nyt tuntuu vähän siltä että hallituksen ajatukset ovat kuten toisella kotimaisella niin herkullisesti voi sanoa

kun puhutaan verosuunnittelusta ja aggressiivisesta verosuunnittelusta niin todellakin haluaisin tietää millä tavalla se toimii noissa valtionyhtiöissä

regeringens tankar är en liten villervalla

toimiiko se kenties samalla tavalla kuin se toimii muissa yhtiöissä jolloinka konserniavustukset ovat täysin laillisia tässä maassa vaikka laki ne kieltää

on täysin kestämätöntä jos kaikkien ihmisten asioita ei tasavertaisesti hoideta tässä salissa

meidän työttömistä iso osa on henkilöitä joiden sairauspäiväajat ovat jo menneet umpeen

vastaavissa pohjoismaisissa laitoksissa suomalaiset ovat tällä hetkellä aika monesti aliedustettuina ja meille pohjoismaiden neuvoston jäsenille ainakin minulle tuottaa hieman vaikeutta se että aika monet asiakirjat tulevat tanskan kielellä

ei ammattikalastajalla päivän polttoainehinnoilla ole mitään mahdollisuutta ajaa ympäri suomea ja kouluttautua jo hallitsemalleen alalle

se että nämä yhtiöt rikastuvat verosuunnittelun avulla ja voivat hyvin vaiko se että ne maksavat veronsa tunnollisesti tälle valtiolle ja tämän valtion kassaan josta se saadaan kaikkien yhteiseksi hyödyksi

nämä ovat sellaisia sairauksia joita sairastetaan useita vuosia vuosi puolitoista kaksi vuotta ja kun sieltä halutaan palata takaisin työelämään se ei varmasti käy niin että kävellään työpaikkaan ja ryhdytään tekemään töitä

eli myös tämänkaltaista yhteistyötä toivoisin entistä enemmän jotta me voisimme tasavertaisesti työskennellä pohjoismaisissa elimissä ja tehdä töitä sen eteen että rajaesteet saadaan poistettua

eu direktiivit kiristävät kalastajien tilannetta silmu silmulta ja olisi kohtuullista höllätä toisesta päästä kun toisesta päästä koko ajan kiristetään

vaasan seutulaisten rannikkokalastajien ammatillinen perustoimeentulo katoaa jos siikaa ei kalasteta ja jos kalaturismi tulee ja valtaa alaa

arvoisa puhemies

esityksessä sanotaan että suhteellisuusvaatimuksen kannalta on olennaista että ely keskus voi esityksen mukaan asettaa luvassa alueellisia kalastusrajoituksia tai päiväkohtaisia saaliskiintiöitä jos kalataloudelliset näkökohdat tai alueen kalakantojen tila sitä edellyttävät

arvoisa puhemies

voimassa olevaa lakia on syytä tarkentaa koska nykyinen laki väljästi tulkittuna antaa kotimaisille konserneille mahdollisuuden viedä voittonsa verottajan ulottumattomiin veroparatiiseihin

jos tällaisia rajoituksia asetetaan sen takia että voidaan harjoittaa turismia on tilanne aika kohtuuton alueen pienten kalastajien osalta

niinpä arvoisa puhemies jo pelkästään polttoaineverotuksen helpottamisella näitten ammattikalastajien kohdalla olisi suuri merkitys

sieltä saataisiin tällä hetkellä sitä liinaa jota voitaisiin käyttää siinä vaiheessa kun heidän todennäköisesti on pakko siirtyä turismin puolelle jotta he pystyisivät säästämään näitä mittavia investointeja varten

tänään tuli tieto vaasasta

näin minimaalinen verotus on ollut mahdollista koska tämä osakeyhtiö on maksanut merkittävän suuruisen konserniavustuksen kansainvälisen veroparatiisiin jäljittyvän konserninsa ulkomaiselle yhteisötasolle

nimittäin suomen pankin sijoitustuottojen siirto kreikalle on lisätalousarvioon kirjattuna

millä tavalla te tuotte niitä eurotyöpaikkoja tänne jotka tuovat työtä niille miljoonalle ihmiselle jotka kuuluvat työttömien joukkoon työttömyysuhan alla olevien joukkoon ovat osa aikaisia määräaikaisia väliaikaisia ihmisiä jotka tekevät työtä puolella palkalla

tämä on vähän semmoinen asia että tässä ikään kuin taas jälleen kerran syyllistetään työtön ja syyllistetään henkilö joka on sairas

valtiovarainministeri te olette useaan otteeseen sanonut että kreikalle ei anneta rahaa suomesta ei lähde yhtään riihikuivaa kreikkaan

kuka täällä käyttää muunneltua totuutta

tuntuu siltä että tässä salissa ollaan sitä mieltä että työttömyys on työttömän vika ja koska se on työttömän vika hänen on maksettava siitä että hän on työtön

kun ihminen sairastuu kun tulee akuutti sairaus kaatuu katkaisee jalkansa tai tulee infarkti tai tulee trombi päähän on inhimillistä että hänet hoidetaan

jos korkein hallinto oikeus ei hyväksy eun sisällä tapahtuvia rajat ylittäviä konserniavustusten vähennysoikeuksia on mahdotonta edes kuvitella että se hyväksyisi sen että suomesta konserniavustuksena veroja saanut konserniyhtiö sijaitsee jossain eun ulkopuolisessa niin sanotussa veroparatiisisissa eli verokeinottelijoiden suosimassa maassa

tai vaikka otettaisiin vain se pikkujuttu se yhdeksänkymppiä kuussa niin ei työssä oleva väestö työssä käyvä väestö sitä hyväksyisi mutta työttömän on hyväksyttävä koska eduskunta on näin päättänyt

tämä tapahtui osittain sen takia että tämä kodinhoitajien koulutus haluttiin osaksi sosiaali ja terveyshuollon peruskoulutusta tai perustutkintoa jolloinka niin sanottu alempiasteinen koulutus poistettiin ja katsottiin että sitä ei enää tarvita

mutta jos me teemme lakiin pykälän jolla me suostumme hoitamaan paperittomia ihmisiä jotka ovat laittomasti tulleet maahan silloin me aukaisemme sellaisen pandoran lippaan että me emme tiedä mihin se tulee johtamaan

samassa suhteessa kuin kodinhoitajat jäivät pois työstä kun heidän työsuhteensa lopetettiin tai he jäivät eläkkeelle lasten huostaanotto tässä maassa kasvoi

ainakin ennen kuin tämä hyväksytään siihen pitäisi saada tiedot siitä kuinka paljon menetetään sitten tuloja siitä kun menetetään nämä yhdeksät eurot

jos ihminen on todellisesti sairas tultuaan maahan laittomasti ja jos hän tarvitsee täällä apua varmasti hänen itsensä kannalta olisi huomattavasti parempi että hän menisi aivan julkiseen terveydenhuoltoon ja siellä hänet kirjattaisiin ylös ja tiedettäisiin mikä ja kuka hän on missä hänen omaisensa ovat mihin ilmoitetaan jos vielä vakavampaa sattuu jos sattuu että menevät niin pahaksi asiat että koko elämä loppuu siihen

tällä hetkellä tilanne on se että sijaisperheistä on huutava pula

kuinka paljon siitä menee verotuloja ja sen lisäksi kuinka paljon se tekee kun tämä varmasti tulee aiheuttamaan sitä että kuntien sakkomaksut pysyvät ylhäällä

tämä puolestaan saattaa mahdollistaa voittojen siirtämisen konserniavustusten muodossa veroparatiiseihin kuten ainakin yhden suuren terveysalan yrityksen kohdalla on käynyt

arvoisa puhemies

mitä vähemmän työllistetään mitä vähemmän annetaan toimenpiteitä työttömille sitä enemmän kunnat maksavat ja sitä huonommassa jamassa kunnat tulevat olemaan

tämä osoittaa jälleen kerran tämän hallituksen ajattelemattomuuden ja täysin käsittämättömät päätökset

mutta ensisijaisesti me tarvitsemme työtä kotiin me tarvitsemme apua väsyneille perheille me tarvitsemme apua väsyneille äideille me tarvitsemme tukea koteihin emme sitä että jos kodista otetaan yhteyttä sosiaalitoimistoon tai lastenvalvojaan siellä tehdään se päätös että nyt otetaan lapsi huostaan

tämä on erityisen huolestuttavaa siksi että tämäkin terveyspalveluyritys ammentaa voittonsa yhteistyöstä kuntien kanssa kuntien ostopalvelujen kautta sekä saamistaan kela korvauksista

silloin jos me emme anna rahaa yliopistoille jos me emme anna heille vuotuisia korotuksia joita toiminta vaatii se tarkoittaa sitä että jostakin on leikattava

joka ikinen heikennys kuntatalouteen tietää heikennystä jokaisen kuntalaisen tilipussiin ja jokaisen kuntalaisen elämään ja elämisen laatuun

nyt meille on tulossa muun muassa nuorisotakuu jolloin pitäisi kaikille nuorille taata työpaikka tai opiskelupaikka tai harjoittelupaikka mutta jos meillä jokaisesta mahdollisesta sivistävästä koulusta ammattitaitoa antavasta koulusta ja opinahjosta leikataan niin tämmöinen kuin joku nuorisotakuu sen on ihan mahdotonta toteutua

mikäli häntä ei kirjata suomeen millään tavalla kenellekään ei voi ilmoittaa ja silloin hän on nimetön ja hänelle täytyy tehdä nimettömien hautausmaa niin kuin tehtiin sotien aikana muun muassa sellaisille suomalaisille lapsille jotka lappu kaulassa menivät ruotsiin mutta jotka mennessään nälkäänsä söivät sen lapun jolloinka ei tiedetty lasten nimiä

arvoisa puhemies

voittojen saaminen näin ei sinänsä ole tuomittavaa mutta herääkin kysymys onko lain tarkoituksena siirtää kuntien ja kelan maksamista palveluista mahdollisesti saatuja voittoja veroparatiiseihin suomalaisen verottajan ulottumattomiin

arvoisa puhemies

meillä on olemassa sellainen järjestö kun me itse jonka vammaiset muodostavat ja ainakin sosiaali ja terveysministeriössä on ollut heiltä yksi edustaja joka on ollut keskustelemassa asuntopolitiikasta ja vammaisten asumisesta tässä maassa

kyllä yliopistot ovat kuitenkin sellaisia paikkoja mitkä ovat sivistyslaitoksia jotka pitää tässä maassa pystyä pitämään ja niiden koulutustaso pitää pystyä pitämään sillä tasolla millä se tällä hetkellä uutta a

kuten edustaja feldt ranta tässä totesi hallitusohjelmassa kyllä mainitaan pohjoismaitten neuvosto ja se mainitaan nimenomaan puolustuksen osalta

yksi asia jota olen ihmetellyt tämän asian kanssa on se että jostain syystä isovanhemmat eivät tunnu kelpaavan sijaisvanhemmiksi eivätkä myöskään sisarukset

kyllä täytyy todeta että kuullun ymmärtäminen on vaikea laji

se ei ole enää tätä päivää

se olisi varmasti erittäin hyvä asia että myös muillekin alueille ja eri jaostoihin saataisiin esimerkiksi me itse järjestön kautta ihminen mukaan koska vaikka ihmiset ovat vammaisia tämä oli nyt kehitysvammapuolella niin läheskään kaikki eivät ole kehitysvammaisia ja läheskään kaikki eivät ole korvien välistä vammaisia

ja silloin jos se mainitaan näin tärkeässä asiassa tässä poliittisessa tilanteessa mikä tällä hetkellä on koko pohjois euroopassa ja myöskin itäisellä alueella venäjän ja ukrainan alueella se tarkoittaa sitä että pohjoismaitten neuvostoa arvostetaan hallituksessa erittäin korkealle

en ole missään vaiheessa sanonut kannattavani suurkuntia

keskustelu on päättynyt

jos me teemme nyt lain jonka mukaan kaikki ihmiset jotka tänne tulevat ilman papereita hoidetaan täällä voimme varautua siihen että meidän keskussairaalamme eivät riitä meidän terveyskeskuksemme eivät riitä eivätkä meidän neuvolamme riitä koska silloin tänne tullaan hoidattamaan sairaudet sellaisista maista joissa ei ole mahdollisuutta mennä hoidattamaan omaa sairauttaan sen takia että ei ole varaa siihen

lähetekeskustelua varten esitellään taide sen kuudestoista asy puhemiesneuvosto ehdotetaan syömättä sivistysvaliokunta keskustelu edustaja vikman poissa keskustelu on päättynyt

yksi syy on siinä se että katsotaan että tämmöinen läheinen sukulaisuussuhde saattaa aiheuttaa sen että tämän niin sanotun ongelmaperheen vanhemmat tulevat myös tähän toiseen aikuisperheeseen minkä jälkeen ei ole enää yksi sairas perhe vaan onkin kaksi sairasta perhettä

se on todella ikävää että tässä taloustilanteessa tästä pitää leikata mutta tämä ei voi olla sellainen asia joka kaataa kenenkään ihmisen taloutta nurin

meillä on erittäin hyvässä korkeassa asemassa ihmisiä jotka ovat sokeita jotka ovat kuuroja jotka pystyvät ajattelemaan ihan normaalisti siitä huolimatta mutta myös heidän asioitaan pitää pystyä auttamaan

toivon todella että saamme sitä yhteistyötä kehitettyä edelleen ja paremmaksi

me voimme ajatella sitten myöskin sitä että meillä on olemassa diabetes ja meillä on olemassa monia muita sairauksia missä myöskin ruokavaliolla voidaan tehdä aika paljon

arvoisa rouva puhemies

tämä on äärimmäisen tärkeätä että saadaan erikseen siihen ihminen ja että ennen muuta saadaan pilkon paperit

edustaja kontulan lakialoite on siinä mielessä perusteltu että siinä pyritään tosiaankin ottamaan huomioon se minkälaisissa olosuhteissa lapset ovat

nyt olemme poistamassa rajaesteitä puolustuksen osalta ja sen jälkeen varmasti hallitus tulee nimeämättä ennen sitä hallitus varmastikin tulee nimeämään myöskin varsinaisesti sen ministerin joka tällä kertaa tulee vastaamaan puolustusasioista

yksi harmaan talouden kitkemisasia tosin aika lailla pieni on se että poistettaisiin näitä työn tekemisen esteitä

se on juuri näin niin kuin edustaja henriksson tuossa sanoi että silloin kun näitä synnytysosastoja lakkautetaan niin siinä menee voisiko tässä kohdassa sanoa lapsi pesuveden mukana

minusta tätä asiaa voitaisiin viedä vielä vähän syvemmälle elikkä voitaisiin kriittisesti katsoa myöskin näitä laitoksia

arvoisa puhemies

tässä salissa on heitelty aika paljon nyt siitä kuka on milloinkin ollut oppositiossa ja kuka on ollut hallitusvastuussa lähinnä keskustan ja sosialidemokraattien välillä

nyt on niin että jos ihmisellä on voudissa asioita tai jos hän saa muuten jostakin päiväksi kahdeksi ehkäpä viikoksi töitä niin siitä jää hänelle vähemmän käteen kuin siitä jos hän nauttii tuota rahaa kotonaan

minä myönnän sen että on ikävää että keliakiapotilaat eivät voi syödä riista on viisi tai vettä rieskaa eivätkä ranskanpullaa vaan se täytyy tehdä itse omista jauhoista mutta tämä ei ole kynnyskysymys missään minusta hyvää niin että lapsilleen lapsille täytyy olla sen

ovatko ne liikelaitoksia vai ovatko ne aidosti laitoksia jotka haluavat antaa lapselle turvallisen kodin ja sitä rakkautta ja empatiaa mistä edustaja mäkipää aikaisemmin puhui koska se on äärimmäisen tärkeä asia

jollemme me saa tähän maahan euroja muista maista jollemme me saa ruplia dollareita kruunuja tai tulevaisuudessa vaikkapa drakmoja tämä maa ei nouse

sieltä menee silloin anestesia sieltä menee erikoisosaaminen pienten lasten tauteihin tai juuri syntyneiden lasten asioihin ja se vaikuttaa myös muuhun toimintaan siellä sairaalassa

saattaa olla niin että tämä asia kyllä tietysti edesauttaa harmaan talouden kitkemisessä mutta se kaikkein eniten edesauttaisi harmaan mielialan kitkemisessä yksittäisen ihmisen kohdalla